meilläkin eräs asiantuntija tuolla valiokunnassa on käynyt ja todennut että tuulivoima ei tarvitse säätövoimaa

aina se ei tietenkään vanhemmilta onnistu mutta varsinkin nuorempien kohdalla uskon että entistä enemmän tulisi myös valvoa sitten kun näitä raketteja ammutaan

arvoisa puhemies

niin kuin ed

eli uskokoon ken uskoo näihin todisteluihin

viitanen totesi kuntien palvelujen järjestämisestä niin täällä salissa on erittäin monesti hallituspuolueitten erityisesti kokoomuksen ja keskustan puolesta todettu ja toistettu sitä että kuntiin on rahaa lapioitu vaikka kuinka paljon ja likainen työ on sitten jäänyt kuntapäättäjille

sama liittyen tosiaan näihin prosentteihin ja tavoitteisiin joku helposti on niitä kaksin kolminkertaistamassa

tämä malli kuinka vanhemmat nämä raketit ampuvat varmasti iskostuu myös nuoriin

eli jos kehys toteutuu siellä olevat kirjaukset niin kolmanneksella nämä vähenevät

mutta ei ollenkaan samantekevää ole se mikä on energian hinta ajatellen meidän teollisuuttamme energiaintensiivistä teollisuutta

itse pahimpana näitten ilotulitteitten käytössä näen sen että tosiaan uudenvuodenaattonakin tämä räiskintä alkaa todella hyvin varhain niin että toivottavaa olisi että niitten käyttö rajoittuisi muutamaan tuntiin

tätä kautta on myös edistetty toisaalta kun ei ole kuntien resursseja parannettu syrjäytymistä ja tämä lasku maksetaan varmasti monella tapaa huomattavasti suurempana myöhemmin

kun itse tätä kyselin lähetekeskustelussa niin tosiaan näin viestitettiin mutta nyt kirjauksista nähdään ja myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on että tämän eduskunnan on tämä asia päätettävä ja toivottavasti niin tapahtuu että tosiaan näitä ei leikata ja myös tehdään inflaatiotarkistukset

ja toki myös yksityistaloudet tarvitsevat kohtuuhintaista energiaa

eli siinä mielessä toki on kaikkia eri keinoja käytettävä ja ennen kaikkea ajatellen myös huoltovar muutta energiatuotannossa tämä laaja repertuaari on tarpeen

kun tuossa edellisessä puheenvuorossa viitattiin näihin minihallitusneuvotteluihin niin odotettavissa on erittäin suuret energiaverojen korottamiset vuodenvaihteessa ja kaikista eniten ne kohdistuvat niille henkilöille joiden tulot ovat pienimmät ja toki niille alueille joilla on pitkät matkat ja pakko käyttää myös yksityisautoja tätä kautta toki lämmitykseenkin niin että tätä kautta lasku kohdistuu suurimmaksi osaksi sinne

mitään kortin suorittamista tai muuta joka jossakin puheenvuorossa tuli en kyllä kannata

aivan lopuksi arvoisa puhemies harvaanasuttujen alueiden joukkoliikenteessä valtavat supistukset tapahtuivat tämän kuukauden alussa ja kuntien syliin kaatuvat muun muassa koulukuljetukset

tietysti sitten on muistettava se että tämä ilotulitteitten käytön valvonta näiden rikkomusten osalta on viranomaisten taholta lähes mahdotonta mutta tietysti jokaiseen yksilöön kuntalaiseen on syytä vedota niin että kuitenkin tähän holttia saataisiin

hoskonen totesitte äsken jotenkin näin että kunnat kantavat vain pieneltä osin vastuuta nykyisestä tilanteesta

ja tähän myös on panostettava että me tavallaan omavara varaisuutta lisää tilan edustajakaan kantaa mihinkään omavaraisuutta lisäämme

eli minä tulkitsen ainakin teidän puheenvuoronne niin että kuntien on syytäkin nostaa tuloveroprosenttejaan ja kunnat eivät tarvitse lisää valtionosuuksia ja tämäkin esitys on hyvä

eli muutosta tarvittaisiin ja nopeasti

arvoisa puhemies

juurikkalalle

näin oletan

kyllä omassa kotikunnassanikin on luonnonsuojelualueita ja kansallispuisto ja se on hieno asia myös retkeilyalueita

kallis todennäköisesti te aivan tahallanne tulkitsitte tavallaan väärin puheenvuoroni kun totesitte että rakennusvuodet otetaan jo nytkin huomioon kiinteistöverotuksessa

mutta nyt tämän lain myötä kun alue liitetään tähän niin sanottuun muuhun luonnonsuojelualueeseen pääsääntönä tämän lakitekstin mukaan on se että jos sillä alueella johon liitetään on metsästyskielto niin myös näillä liitettävillä alueilla on metsästyskielto

arvoisa puhemies

ja kun itse tulen tosiaan pohjois karjalasta lieksasta niin pohjois karjalassa on erittäin paljon metsähallituksen maita

mutta ihan aluksi

on todella valitettavaa että metsästäjiä niitä löytyy hallituspuolueista vielä enemmän kuin opposition puolelta ei näy täällä

biotalouteen kuuluvat muun muassa maatalous metsätalous kalatalous elintarvikkeiden tuotanto kemianteollisuus ja biopolttoaineet

varmasti on tilanne se että hekin kokevat tämän lakiesityksen erittäin kiusallisena

on erinomaisen hyvä asia että selonteon lähestymistavassa korostuvat voimakkaasti poikkisektorillisuus ja koordinaatio eri hallintoalojen kanssa

edellisen vaalikauden lopulla oltiin tuomassa eduskuntaan luonnonsuojelulain muutosta joka olisi merkinnyt luonnonsuojelulain perusteella perustettaville natura alueille pääsääntöisesti metsästyskieltoa tai metsästysoikeuden kiristämistä natura alueilla

hyvin monissa puheenvuoroissa on todettu että tosiaan toimeenpano on erittäin epäonnistunut

muutosta vastustivat metsästysjärjestöt samoin kuin riistaviranomaiset maa ja metsätalousministeriö mukaan lukien

sihto ei se yksin takaa että kansalaiset nyt varsin myöhään parempi myöhään kuin ei milloinkaan saavat asiallista tietoa myös neuvojien kautta

arvoisa puhemies

viime vuosina rajavartioasemia on lakkautettu yksi toisensa perään ja nyt sitten tämän lain myötä ensi vuodenvaihteessa myös rajavartioalueet lakkautetaan

vaikka paine biopolttoaineita kohtaan kasvaa tulisi välttää hyvän tukkipuun suoraa polttoa ja jalostaa biopolttoaineita ennemmin puuteollisuuden tähteistä

kysyn ministeriltä onko tarkoitus panostaa enemmän kuin tähän saakka näillä koealueilla toimiviin neuvojiin koska palautetta on tullut että välttämättä ei hallita sitä asiaa eli tällä tavalla vain tehdään lisää karhunpalvelusta

arvoisa puhemies

omalla paikkakunnallani muun muassa rajavartiomiesten rajavartioston henkilökunnan määrä on voimakkaasti supistunut viime vuosina oli joku vajaa sata ja onko siellä enää viittäkymmentäkään

nyt tänään ovat puheena olleet vammaispalvelulain muuttaminen ja siihen liittyen nämä hyvin erilaiset arviot näistä kustannuksista

nyt molemmat ministerit ovat keskustapuolueesta ja tietysti on hienoa että ministeri täällä nyt on paikalla mutta nyt se laki on meillä täällä käsittelyssä

nyt tämän niin sanotun elvytyspaketin lisätalousarvion myötä kuntiin kohdennetaan hiukan peruskorjaus ja investointirahoja

nykyisen luonnonsuojelulain mukaan eläinten tappaminen luonnonsuojelualueella on kielletty mutta säännöstä on voitu säätää poikkeuksia alueellisesti ja näin on myös menetelty

nyt täällä esityksen vaikutuksista todetaan että arvioidaan että tämän muutoksen myötä tätä rajavartiointia joka on se tärkein tehtävä tavallaan voidaan voimistaa mutta henkilökohtaisesti en usko siihen

no ne edellyttävät vähintään puolta kunnilta eli samansuuruista osuutta kuin valtiolta ja tietysti herää kysymys mistä rahat osassa kunnista ainakin

matkailu virkistys marjat sienet ja riista sekä muut luonnontuotteet ovat arvokkaita luonnonantimia ja luonnonvaroja joiden hyödyntämistä voi tehostaa

asko seljavaaralle

kaiken kaikkiaan rajavartiolaitos on murinoitta sopeutunut tuohon tuottavuusohjelmaan eli henkilöstön vähennysohjelmaan ja sitä kautta myös omalla paikkakunnallani voimakkaasti näkyy se rajavartioston henkilökunnan väheneminen

eli ei tarvitse kummoinen ennustaja olla kun tietää että tämä kuntien kunnallisverojen kasvu on olematonta voi olla negatiivista

tilanne on nyt kokonaan uusi kun luonnonsuojelulailla toteuttavia natura alueita ryhdytään perustamaan luonnonsuojelualueiksi

ukkolalle

ja toisaalta tämä kelamaksu josta aikanaan tämä vapautus tulee on noin kymmenen prosenttia kuntien työnantajamaksuista

kansalaisille on tosiaan useaan otteeseen vakuutettu että tämä natura verkosto ei tule aiheuttamaan metsästyskieltoja tai rajoituksia

siellä kehutaan tätä kiinteistöveroa ja todetaan jotenkin näin että se pienentää paineita tuloverotuksen suuntaan

rajavartiolaitos tekee paljon yhteistyötä poliisin ja tullin kanssa myös meillä pohjois karjalassa ja erityisesti raja alueilla asuvat heitä vielä on kokevat sen myös turvallisuuskysymyksenä

täällä monissa puheenvuoroissa on juuri todettu mitenkä tämä kiinteistövero toki on muitakin veromuotoja ei huomioi tosiaan

onko mietitty jotakin muuta rahoitusmallia näihin peruskorjauksiin ja investointeihin niin kuin esimerkiksi infrapuolella on

talousvaliokunta ehdottaakin että käynnistetään kansallinen materiaali ja energiatehokkuusohjelma jossa selvitetään saavutettavissa oleva luonnonvarojen ja energiankäytön tehostamispotentiaali

tämä eduskuntahan on viime vuosina lisännyt lakien myötä rajavartijoitten toimintavalmiuksia he yhdessä poliisin kanssa toimivat

kallis totesi

poliisin valtuuksia ei olla viemässä vaan päinvastoin jos rajavartijat sinne ensin sattuvat he toimivat ja välittömästi ottavat yhteyden poliisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aivan lopuksi totean että on valitettavaa että tosiaan tämän tuottavuusohjelman myötä niin uskon ennen kaikkea tämä voimakas rajavartioston henkilökunnan väheneminen

nykyistä ympäristöystävällisempien kaivosprosessien kehittäminen on tärkeää ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille

nyt määräaika lähenee ja on turha toivoa ja en ainakaan usko että hallituksen puolelta riittävästi näitä tukieuroja tulee kun näissä kiinteistöissä tehdään muutoksia

täällähän lähtökohtana on että tavallaan kiinteistönmuodostusperiaatteella virkamiespäätöksin näitä ratkaisuja voitaisiin tehdä

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto tämän

mutta maa ja metsätalousministeriö esimerkiksi totesi jo aiemmalla lausuntokierroksella ja useaan otteeseen ministeriöitten välisissä neuvotteluissa että pykälä on rajoittamaton valtakirja suojelualueiden laajentamiseen ilman että asiaa ohjataan tarvittavalla poliittisella päätöksellä

esimerkiksi luonnon matkailu ja virkistyskäyttö voi hankaloitua ja matkailuyrittäjien elinkeino horjua jos suunnittelua ei tehdä asianmukaisesti

on aivan epärealistista ja minusta kohtuutonta vaatia joillakin syrjäisillä mummonmökeillä tekemään näitä erittäin kalliita investointeja

arvoisa puhemies

asukkailla ei ole varaa siihen ja varmasti näissä tapauksissa ei vaaranneta pohjavettä vaikka heidän annettaisiin asua elämänsä loppuun saakka näissä kiinteistöissä nykyisillä järjestelmillä

monessa puheenvuorossa on tähdennetty sitä että yritykset laittaisivat nämä tietoturva asiat kuntoon ja noihin puheenvuoroihin on helppo yhtyä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokunta keskustelu alkaa keskustelu on päättynyt

mutta jotta tunnistetietojen seuranta olisi tarkoituksenmukaista yritysten pitäisi estää kaikkien pikaviestimien ja työntekijän henkilökohtaisten sähköpostien käyttö yrityksen ulkopuolella

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokunta

tässä työssä on olennaista yhteistyö eri viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä sekä vahva poliittinen tuki

nyt on muistettava että tämä etelä suomi on varsin laaja kun se on pohjois karjalasta ja keski suomesta tänne alaspäin ja tosiaan jo äsken totesin että siellä on erittäin paljon myös valtion maita ja laajoja saloja

minulle on kerrottu että käytännössä erittäin helposti periaatteessa kuka tahansa voi pystyttää tämmöisen oman sähköpostipalvelimen

tässä mietinnössä korostetaan että käytämme luonnonvarojen lisäarvoa tuottavasti ja varmistamme että kansallisista luonnonvaroistamme saatava hyöty koituu maamme parhaaksi

eli kun yrityksen puolesta on asetettu näitä estoja niin niitä voidaan kiertää ja tässä ollaan tavallaan sitten semmoisessa oravanpyörässä

ehdottoman vankeusrangaistuksen haitalliset vaikutukset erityisesti nuorelle ovat niin selvät ja kohtalokkaat että vankeudelle oli ja on etsittävä myös jatkossa vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

keskustelua

mutta olen kuullut tosiaan että perheessäkin tavallaan jos vanhempien puolelta asetetaan kieltoja niin lapset osaavat sitten jo perustaa näitä tavallaan uusia sähköposteja ja sitä kautta käydä keskustelua halutonta heti vastaus

yhdyskuntapalveluun liitettiin aikanaan paljon ennakkoluuloja mutta siitä tuli pienin poikkeuksin ehdottoman vankeuden toimiva vaihtoehto

arvoisa puhemies

niin kuin ed

outi mäkelä tuossa totesi kotita lousvähennys on osoittautunut erittäin käyttökelpoiseksi ja varsin toimivaksi vähennykseksi ja myös puhuja on kannattanut tätä kotitalousvähennystä sen alusta alkaen

toivottavasti kun tuo kaivoslaki täällä varmasti tällä vaalikaudella valmistuu tähän nykyiseen kaivoslakiin liittyvät epäkohdat voidaan korjata

yhdyskuntapalvelusta ja erityisesti sen täytäntöönpanosta on ennättänyt kertyä kokemuksia jotka tekevät lain päivittämisen ja käsillä olevan esityksen hyvinkin perustelluksi